mielestäni tässä asiassa meidän pitäisi katsoa asiaa sen oikeiden mittasuhteiden mukaan niin että me emme rajoittaisi sellaista elinkeinotoimintaa jolla ei ole mitään tekemistä alkoholipolitiikan kanssa

vesihuoltolaki ja siihen liittyvät lainmuutokset on erittäin tärkeä lainsäädäntö joka säätelee jokaisen meistä päivittäistä puhtaan veden ja jätevesien poiston tarvetta

edellisessä päiväjärjestyksen kohdassa me käsittelimme ympäristönsuojelu ja maa aineslain muuttamista ja kaikki olimme yhtä mieltä siitä että on hyvä että nyt vihdoin viimein ryhdytään purkamaan hallinnollista taakkaa ja byrokratiaa

ei mennyt kuin seuraavaan asiaan elikkä tähän kyseessä olevaan asiaan laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista niin jo lisätään byrokratiaa

tämä hallituksen esitys vastaa tähän huutoon mielestäni hyvin ja tässä alennetaan kustannuksia vähennetään byrokratiaa niin kuin täällä kollegat äsken sanoivat virtaviivaistetaan prosesseja juuri oikeaa toimintaa niin kuin olla pitää

päinvastoin se lisää meidän maaseutuyrittäjyyttä

kiitoksia myös lausuntovaliokunnille hyvin tehdystä työstä

meidän lainsäätäjinä on syytä linjata niitä asioita joita yhteiskunnassa me haluamme selkeästi yksiselitteisesti signaloida ympärillemme mitä tekoja emme hyväksy ja mitä hyväksymme

vesihuoltolain uudistamista koskevan esityksen yleisenä tavoitteena on turvallisten ja kohtuuhintaisten vesihuoltopalvelujen saatavuuden varmistaminen sekä sade ja sulamisvesien eli hulevesien hallinnan parantaminen

tällaiseen on tässä markkinatilanteessa puututtava jolloin markkinoita ylivoimaisesti hallitseva taho levittää täysin väärää tietoa

herra puhemies

eikö nyt olisi viisainta arvoisat hallituspuolueet että vetäisitte tämän pois viime metreillä ja laittaisitte tämän uudelleen valmisteluun ja tekisitte niitä tarkennuksia mitä tässäkin keskustelussa ja myöskin valiokunnan keskusteluissa on näköjään käyty hyviä näkökulmia tuotu esille

kun nyt kuuntelee tätä keskustelua sitä eroa mikä päähallituspuolueilla ja vähän muillakin hallituspuolueilla tästä uudistuksesta on niin on välttämätöntä että hallitus haluaa ja tarvitsee sen että ennen kesää pitää olla rivit suorat

äsken tuli edustaja taimelan puheenvuorossa esille pienoinen epäilys siitä tapahtuuko tässä lääkkeiden mahdollista lisäkäyttöä

hyvät kollegat onko vapaata markkinataloutta se että muut ketjun osat eivät uskalla tulla julkisuuteen sen vuoksi että jos he tästä älähtäisivät kauppa sanoisi että kiitoksia yhteistyöstä ja se on teidän osaltanne päättynyt

nyt on kuitenkin aika tätä vanhaa periaatetta päivittää ja ottaa mukaan tähän vanhenemattomuuden periaatteeseen myös lapsen seksuaalisen hyväksikäytön vastenmielinen rikos

suomessa on järjestelmä jossa eläinten lääkitystä niin kuin yleensäkin lääkitystä käytetään vain sairauksien hoitoon ei sellaiseen hoitoon joka menee rehustuksen mukana niin kuin monessa eurooppalaisessa maassa ja tässä on iso ero niihin lääkejäämiin ja lääkeaineiden käyttöön ja siihen elintarviketurvallisuuteen joka meillä korkealla tasolla on

se olisi johdonmukaista jos oikeasti ja aidosti haluatte byrokratiaa ja hallintotaakkaa keventää eikä tuoda tällaisia harkitsemattomia asioita tärkeästä asiasta sitä ei kukaan voi kiistää mutta tällainen hallinnollisesti raskas ja kallis malli ei voi olla ainoa vaihtoehto vaan muitakin vaihtoehtoja on

herra puhemies

kun kuuntelee tasausjärjestelmää kuuntelee kumpi on ensin rakenne vai palvelut ja juuri äsken kuultiin mitkä ovat tehokkaita ja mitkä tehottomia kuntia niin pakkohan hallituksella on olla nyt sitten yhtenäinen kanta kun mennään kesään ja mennään kohti kuntavaaleja

nämä tämän kuvottavan rikoksen uhriksi joutuneet ovat vaienneet vuosikymmeniä ja pystyneet käsittelemään asiaa vasta keski ikäisinä niin kuin äsken edustaja puumalan esimerkeistä hyvin esille tuli

ei tämä on suljettua taloutta tämä on pelottelun taloutta ja siksi kannustan voimakkaasti hallitusta siihen että se tekee niin että me pystymme oikeudenmukaisemmin toimimaan

edustaja zyskowiczkin voisi tässä asiassa käyttää oikein puheenvuoron jossa hän voisi alleviivata sitä että valmistelun pitää olla parempaa ja nämä pitää harkita paremmin myöskin siitä näkökulmasta minkälainen hallinnollinen taakka sekä yrittäjille että myöskin yhteiskunnalle aiheutetaan ja sitä kautta myös kustannukset

tästä meidän on kaikin tavoin pidettävä kiinni ja siksi tämä järjestelmä jota nyt esitetään uudistettavaksi ja lakia muutettavaksi vastaa myös tähän erittäin hyvin ei muuta sitä isoa kuvaa miksikään vaan antaa nykyisin mahdollisuuksia joustavampaan toimintaan ja myös kustannustehokkaampaan toimintaan kuin tähän asti on ollut

jos joku sanoo jonkun muun perusteen niin sanokaa se nyt hyvät ystävät hyvät edustajakollegat nyt heti mikä on se funktio koska mitään aikataulusta ollaan aikataulusta enää aikataulu oli ainoa uusi asia joka tässä meille edustajille tuli

vesihuoltolain mukaisesti kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan ja järjestää vesihuoltopalvelut jos suurehkon asukasjoukon tarve tai terveydelliset taikka ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat

tässä toivon että nyt otetaan myöskin valtionohjauksen puolelta se näkökulma esille mitä se merkitsee maankäytön ja maanomistajien oikeusturvan ja tasapainoisen ja tasapuolisen kohtelun osalta

oliko tämä tiedonannon väärtti

oliko tämä tiedonannon väärtti

usein tämä tekijä on myös henkilö johon lapsen pitäisi luottaa ja johon hän voisi turvautua

mielestäni sekä pääministeri vanhanen että ministeri katainen olette erittäin voimakkaasti tämän valvonnan säätelyn uudentyyppistä toimintatapaa tuoneet euroopassa julki

kunta tekee päätöksen vesihuoltolaitoksen toiminta alueesta jolla vesihuoltolaitos huolehtii koko vesihuollosta

laki on erittäin hyvä ja tervetullut ja käydään se vielä valiokunnassa huolella lävitse ja katsotaan sitten tarvitseeko joitakin yksityiskohtia vielä jollain tavoin arvioida

tässä on aikamoisia kiistoja ollut ympäri suomea muutamissa kohdin jopa kärjistyneitä kiistoja ja toivon että ne otetaan hyvin hyvin selkeästi esille niin että tällaisia ei tule

vesihuoltolaitoksen toiminta alueella oleva kiinteistö tulee liittää laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin ellei kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myönnä päätöksellään liittymisvelvollisuudesta erillistä vapautusta

nyt toivon että te molemmat teillä on etsikkoaika ja koko suomella on etsikkoaika liittyen myöskin meidän kokemukseemme omasta taloudenhoidostamme tätä linjaa jatkatte ja voimistatte

nämä lunastustoimenpiteet joita näiden linjojen käyttöoikeuteen tehdään tehdään ikuisiksi ajoiksi niin voin sanoa ja silloin myös korvaukset pitää olla sellaisia jos toisen maalle tullaan tekemään väkisin se otetaan kyllä täytyy myöskin korvausten olla sitten sen mukaisia

lakiehdotuksen keskeiset muutokset liittyvät vesihuoltoverkostojen asianmukaisen ylläpidon kehittämiseen ja hulevesien hallinnan tehostamiseen sekä vesihuollon häiriötilanteiden nykyistä parempaan hallintaan ja liittymispakosta vapauttamiseen

miten tämä linja nyt kaikkine siihen liittyvine toimenpiteineen on otettu vastaan ja onko nyt mahdollista että aidosti saamme sen luottamuksen palautettua ja että tämä suomen ja teidän hyvin aloittamanne tapa toimia menee läpi koko euroopan

tässä on nyt selviä puutteita ollut ja tässä olen ymmärtänyt niin että niin ministeri pekkarinen kuin ministeri braxkin ovat asiasta keskustelleet ja uusia ohjeita on tulossa

vesihuollon toimivuuden suurin tulevaisuudenuhka on vesihuolto ja viemäriverkoston korjausvelka mikä tuli valiokunnan asiantuntijakuulemisissa selvästi ilmi

me monesti perustelemme tässä talossa sitä että me teemme lainsäädäntöuudistusta sen vuoksi että me haluamme ajantasaistaa ja tuoda nykyaikaan meidän suomalaisten yhteistä säädöspohjaa

tätä osoittavat myöskin ne laaja alaiset ja hyvät lausunnot joita maa ja metsätalousvaliokunta sai sivistysvaliokunnalta sosiaali ja terveysvaliokunnalta ja ympäristövaliokunnalta

nyt on sen aika että me muutamme lakia ja meidän lainsäädäntöperiaatteitamme niin että tästä meille varmasti kaikille yhdestä vastenmielisimmistä rikoksista mitä ihmistä kohtaan voi tehdä puuttumalla lapsen itsemääräämisoikeuteen tehdään myöskin samaan tapaan kuin hengen riistämisestä vanhenematon rikos

puhemies

suomessa elintarviketurvallisuus on korkealla tasolla ja meidän on syytä olla siitä ylpeitä ja tietysti samalla huolehtia jatkuvasti ruokaturvamme tason säilyttämisestä

otan esille kaksi

keskeisenä ongelmana on riittämätön panostus verkostojen saneerauksiin ja sitä kautta kasvava saneerausvelka johon tulee puuttua laajalla keinovalikoimalla

ruoka ja energia

tällä hetkellä me olemme ruuantuotannossa koko ajan menossa alempaan omavaraisuusasteeseen ja tuomme yhä enemmän ja enemmän ruokaa tähän maahan

päivä huhtikuuta

puhemies

yhtä tärkeätä kuin edistää vientiä on se että me teemme ratkaisuja joilla me torppaamme tuontia

valiokunta pitää mietinnössään erittäin tarpeellisena lakiehdotuksen aiempaa kattavampia säännöksiä siitä että vesihuollosta perittävillä maksuilla tulee kattaa jatkossa sekä vesihuoltolaitosten uus että korjausinvestoinnit

elintarvikealan suurimmat haasteet liittyvät alan lisääntyvään globalisaatioon kotimaisen tuotannon turvaamiseen lainsäädännön kehitykseen ja kansainväliseen rikollisuuteen

nimenomaan ruoka ja luonnonvarat muutenkin ja siinä kannattava maatalous kannattava metsätalous bioenergian tuotanto ovat merkittävässä osassa ja niillä vaihtotasetta pystymme hyvin nopealla aikavälillä oikaisemaan

nyt tarvitaan uudistuvien säännösten lisäksi kansallisia vesihuoltoverkostotalkoita joissa kehitetään parhaat käytännöt saneerauksiin yhteistyössä vesihuoltoalan toimijoiden ja alan tutkimustahojen kanssa

kotimainen elintarviketurvallisuuden hyvin korkea taso tulee turvata jatkossakin samalla kun sitä kautta tulee myös vahvistaa tuotteidemme vientiä

sitä samaa keskusta on vaatinut myöskin siitä viestinnästä mitä on tehty yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen osalta

puhemies

kiinteistönomistajat ovat tietyissä tapauksissa joutuneet maksamaan vesihuoltoverkostoon liittymisestä varsin suuria liittymismaksuja ilman varsinaista palvelutarvetta tai hyötyä

hallitus on tavan takaa viestinyt että minkäänlaisia menetyksiä ei tule tukisummat säilyvät ennallaan ja mitään lisärasitteita viljelijöille ei tule

nykyinen erittäin korkea elintarviketurvallisuuden taso on saavutettu pitkäjänteisellä ja laaja alaisella yhteistyöllä johon ovat osallistuneet niin elintarvikeketjun toimijat viranomaiset kuin alan tutkijatkin

suomalainen elintarvikeketjun läpi menevä laatuajattelu jossa ennakoidaan tulevaa ja jossa elintarvikkeen turvallisuus on korkealle priorisoitu läpi elintarvikeketjun on suomalaisen elintarviketuotannon keskeinen menestystekijä

vesihuoltolain soveltamisessa on esiintynyt erityises ti tietyissä yksittäistapauksissa liittymispakkoa koskevia ylilyöntejä ja kansalaisten kannalta kohtuuttomia lopputuloksia

muuten se ei ole rehtiä ja rehellistä viljelijöitä kohtaan suomalaista ruuantuotantoa kohtaan

on selvää että pikavippiliiketoiminta tarvitsee parempaa säätelyä ja parempia pelisääntöjen ja markkinoinnin hallintaa kuin tällä hetkellä on

valiokunta painottaa kuitenkin sitä että selonteosta puuttuu arvio eun elintarvikelainsäädännön nykyisistä ongelmista ja korjausta vaativista asioista

siihen sisältyy muutamia sellaisia kohtia mitkä täällä ovat jo tulleet esille muun muassa suhde metsästyslakiin ja alueellinen yhdenmukaisuus ja myöskin se arveluttava kohta joka liittyy poliisin oikeuteen säilytyksen tarkastukseen mutta ne käydään varmasti valiokunnassa läpi

se on aivan päivänselvä asia

ruuasta ja elintarviketuotannosta kaiken kaikkiaan on mahdollisuus saada suomeen erittäin voimakas ja vahva kasvuala

pikavipit yhdistettynä lukuisiin osamaksujärjestelmiin ja sopimuksiin ja vähän heikkoon taloudenhallintaan on saattanut aivan liian monen suomalaisen ongelmiin ja tähän pitää meidän lainsäätäjien kanssa puuttua

valiokunta korostaa että suomen keskeiset elintarviketurvallisuutta koskevat eu tavoitteet tulee jatkossa määritellä pitkällä aikavälillä ja kirjata nämä tavoitteet myös selkeästi esille

poikkeuksen myöntämisen perusedellytyksenä on se että kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta alueen hyväksymistä

mutta ministerille kysymys joka liittyy yhteen kohtaan tässä laissa ja se on eri viranomaisten tiedonvaihto

kun vastuuta siirretään enemmän tuottajalle merkitsee se aina sitä että tuottajan on kuuluttava terveydenhuolto ohjelmaan joko nasevaan taikka sikavaan taikka vastaavaan ja silloin se tietää sitä että tämä terveydenhuolto ohjelmahan on itse asiassa eläinten työterveyshuolto

yksi viesti joka meidän on myöskin syytä laittaa täällä pankeille on se että myös siellä ruvettaisiin tekemään sellaisiin täällä jo viitattiin vanhoihin vekseleihin lyhytaikaisia pieniä luottojärjestelyitä

onko nyt varmasti niin että poliisin puolustusvoimain terveydenhuollon ja sosiaalitoimen viranomaisten tiedonvaihto tulee niin joustavaksi ja rajapinnat käydään lävitse että aina silloin kun on vakava epäilys jostakin tämän tyyppisestä toiminnasta henkilön kohdalla epävakaudesta taikka muusta tällaisesta se tulee myöskin toisten viranomaisten tietoon

mutta ne edellyttävät sitä että meillä myöskin kansainväliset kauppajärjestelmät ovat reilut niin että siellä ei pelkkä hinta ratkaise vaan äsken mainitut laatukysymykset saadaan myöskin mukaan

tällä kalastuslain muutoksella tähän hiukan puututaan se on myönnetty sekä perustuslakivaliokunnan lausunnossa että tässä lakiesityksessä että myöskin maa ja metsätalousvaliokunnan lausunnossa